kasvun siemenet sieltä puuttuvat

uusien työpaikkojen ja yrittäjyyden tukemisen sijaan hallituksen politiikka syö yrittäjyyden eväitä ja vie työpaikkoja vaikkapa sanomalehtien alvi yhtenä esimerkkinä

arvoisa puhemies

myös taisteluosastojen käytettävyyden vahvistaminen on erityisen tärkeää kun suomi on saadun selvityksen mukaan selvittämässä mahdollisuuksia johtovaltiovastuun ottamiseen taisteluosastossa vuosikymmenen lopulla

tällöin olisimme heti kohta saman ongelman edessä kuin nyt

arvoisa puhemies

hajautetuin energiantuotantoyksiköin pystytään ydinvoimaa huomattavasti joustavammin sopeutumaan niin lämpötiloista markkinoista kuin muistakin syistä johtuviin sähköntarpeen ja tuotannon vaihteluihin

silti taisteluosastoja ei kyetä tai kyetty tässäkään tilanteessa hyödyntämään ja päätöksenteko eu tasolla etenee rauhallisesti

pitäisi kyetä myös pohtimaan ei vain sitä mikä olisi meille mieluista vaan sitä onko se realistista ja jos ei ole miten esimerkiksi taisteluosastokonseptia tulisi muuttaa jotta sen jatkaminen olisi järkevää

arvoisa puhemies

lisäydinvoimalla ei saada aikaiseksi päästövähennyksiä nopeasti eikä edes kovin paljon liittyen pelkkään sähköntuotantoon verrattuna uusiutuvien energialähteiden lisäämiseen ja esimerkiksi energiantehokkuustoimenpiteisiin

komission ja ulkosuhdehallinnon yhteistyötä tulisi parantaa

taloudellinen hyöty bioenergiasta jää myös kotimaahan

arvoisa puhemies

mutta oikeastaan kolmesta asiasta muutama sana tässä yhteydessä

ulkopuoliseksi tai työttömäksi joutumisen riskejä lisää selvästi peruskoulun jälkeisen koulutuksen puute

kuudennen ja seitsemännen ydinvoimalan rakentaminen ei välttämättä parantaisi suomen työllisyyttä edes rakentamisaikana hirveästi sillä eun kilpailulainsäädännön mukaan kaikki näin suuret rakennushankkeet on kilpailutettava koko unionin alueella

lisäksi niin tekniikka kun polttoainekin on tuontitavaraa

tosiaan afrikan merkityshän nyt korostuu sen me kaikki olemme huomanneet myös tässä eduskuntatyössä ja tosiaan väliluku afrikassa on yli miljardin

kuten tässä mietinnössä toteamme afrikan pinta ala on yhtä suuri kuin kiinan intian yhdysvaltojen meksikon ja euroopan yhteensä eli merkittävästä maanosasta on kyse

komission ehdotusta on arvosteltu ongelmalliseksi eräällä tahoin sillä siitä puuttuu laaja analyysi nykyisestä globaalia kumppanuutta koskevasta vuosituhattavoitteesta

kotimaisen työn materiaalin ja laitteiden osuus lienee maksimissaankin puolet kustannuksista

keskiarvoilla mitattuna voidaan todeta että ne ovat nykyisin keskitulomaita

siellä valtiorakenteiden heikkous köyhyys väestönkasvu ruokakriisi konfliktit kaikki yhdessä ovat aiheuttaneet tämän laajamittaisen kriisin ja valiokunnassa korostettiin sitä ennaltaehkäisyn merkitystä

niin sanotusta halvasta sähköstä kumpuava talouskasvu ja työllisyyden lisääntyminenkään eivät ole kirkossa kuulutettuja etenkin kun energiavaltaisen teollisuuden osuus on viime aikoina näyttänyt olevan ennemminkin vähenemässä kuin merkittävässä kasvussa

myös sahelin alueella suuri osa väestöstä saa toimeentulonsa eri tavoin maataloudesta tai karjankasvatuksesta ja halusimmekin viitata tässä mietinnössä tuohon meidän ruokaturvaan liittyvään mietintöömme josta olemme paljon aikaisemmin puhuneet

sähkön kohtuullinen ennustettavissa oleva hinta ei ole suinkaan tärkein tuotannon edellytys teollisuudellemme

arvoisa herra puhemies

kyllä raaka aineen hinta ja lopputuotteesta saatava hinta näyttelevät edelleen tärkeätä osaa kuljetukset ja palkatkin vielä jotain vaikka onkin totta ettei suurteollisuus nykypäivänä työllistä enää paljon suhteessa investointien suuruuteen

suomi huolehtii omasta puolustuksestaan

arvoisa puhemies

meidän pitää siinäkin yhteydessä taas kerran korostaa myös afrikassa kumppanimaille niitä naisten oikeuksia naisten maanomistusoikeuksia naisten koulutusta naisten neuvontaa koska he kuitenkin edelleen tuottavat maataloustuotannosta suuren osan silläkin mantereella

lopuksi vielä kiitoksen sana valtiovarainvaliokunnalle ja hallitukselle siitä että velkaneuvontaa on pikkuisen taas ymmärretty eli sinne on ohjattu lisärahaa sekä invest in finlandiin myös pieni lisärahoitus alkuperäiseen budjettiesitykseen verrattuna

ydinvoiman hinnasta taas liikkuu monenlaista laskelmaa mutta monissa maissa ydinvoima on todettu jäykäksi ja kalliiksi tavaksi tuottaa sähköä koska perusinvestoinnit ovat valtavat

sen lisäksi tietenkin meidän tulee jatkaa sitä meidän oman tietotaitomme viemistä kehitysyhteistyöhankkeissa ja myös meidän tutkimuslaitostemme osalta avustaa esimerkiksi ilmastonmuutokseen sopeutumisessa

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

tämän asia

ne keskeytetään josta

pohjoismainen yhteistyö on nyt onnistunut saamaan osittain negatiivista kaikua kun suomen osallistumista islannin ilmavalvontaan tai harjoitustoimintaan tai millä nimellä sitä milloinkin on kutsuttu on valmisteltu varsin epämääräisesti

myöhemmin tänään tämän täysistunnon aikana

tuossa edellisessä keskustelussa ministeri totesi että luomu tarvitsee ehdottomasti toimialaorganisaation jotta se pystyy kehittymään eteenpäin niitä tavoitteita kohti mitä suomessa eri tahot ovat sille esittäneet kaikki toimijat pitää saada samassa ketjussa toimimaan kasvutavoitteen hyväksi

tämä on tärkeätä

toivon että se tarkoittaisi vähän enempi kuin talousalueen raaka aineita esimerkiksi alueen raaka aineita ja sitten jos ei sieltä löydy suomen ja sitten vasta mentäisiin sinne ulkomaille ruokaa hakemaan

budjettikirjasta löytyy yksi toisensa perään alkutuotannon edellytyksiä kurjistavia päätöksiä

hallituksen linjausten mukaan kehitysyhteistyövaroja voidaan lisätä laajan turvallisuuden edistämiseksi niille alueille missä suomi tukee rauhanvälitys rauhanturvaamis ja kriisinhallintatehtäviä

elintarviketurvallisuustavoitteissa oli kolme eri kokonaisuutta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tuntuu kuin hallitus olisi jähmettynyt puolustusasemiin kitkuttelemaan mentaliteetilla vahvat pärjäävät

mutta se on ihan totta että nuorten naisten on vaikea saada pysyvää työsuhdetta ja se on todella rakenteellinen ongelma ja siinä tämä vanhemmuuden kustannusten tasaus voisi omalta osaltaan auttaa

selonteon linjaukset edustavat ulkopoliittista jatkuvuutta korostamalla laaja alaista turvallisuuskäsitystä ja monenkeskistä yhteistyötä mutta uusia raikkaita avauksia se ei näiltä osin sisällä

arvoisa puhemies

alati muuttuva toimintaympäristö vaatii että suomen turvallisuus ja puolustuspolitiikasta keskustellaan vuosittain ja mielestäni siihen ei riitä presidentin eilen mainitsema fundeerausseminaari

äidit halutaan nopeammin työmarkkinoille eikä hallitus näytä panevan pahakseen vaikka isiltä oma puolikas kotihoidon tukea jäisikin käyttämättä

siksi ehdotankin itsekin että pääministeri antaisi kerran vuodessa eduskunnalle ilmoituksen suomen turvallisuus ja puolustuspolitiikan tavoitteista sekä toiminnastamme kansainvälisissä järjestöissä

satojentuhansien työttöminä ollessa se työn saaminenkaan ei ole helppoa varsinkaan muutenkin määräaikaisuuksista kärsiville perheenperustamisiässä oleville naisille

meidän kansallista ruokastrategiaa ei ole mahdollista toteuttaa jos ei tuo kannattavuus josta täällä tänään paljon on jo puhuttu ja sitä kautta ruuantuotannon jatkuvuus ole turvattuna

arvoisa puhemies